puhun siitä kun sanotaan että mitään rakenneuudistuksia ei olisi tehty

jukka gustafsson merja kuusisto katja taimela lauri ihalainen jari lindström toteamme kiittää maria tolppanen simo rundgren annika saarikko mikko salolla on anna kontula jani toivola ylsivät naapurien varajäseneksi ja kauhua

oikeuskanslerinvirasto katsoi että kun ei laissa erikseen ollut sanottu että jälki istunnossa oleva oppilas joka on jäänyt kiinni kielletystä tupakoinnista voidaan laittaa kirjoittamaan aine tupakoinnin haitoista kun tätä ei erikseen ollut laissa säädetty niin tällaista oikeutta ei opettajalla ja rehtorilla ollut ja heidän katsottiin näin ollen menetelleen lainvastaisesti

ja minä väitän että eivät tämän irakilaisen otin sen nyt esimerkiksi joka on saanut niin sanotun humanitäärisen oleskeluluvan ja tämän vietnamilaisen tai intialaisen olosuhteet kotimaassa välttämättä juurikaan poikkea toisistaan

eikö voitaisi ajatella että jos puolue on ilmoitusvelvollinen ja tukiyhdistys käytännössä hoitaa nämä asiat niin jo asian luonteesta johtuu että puolueella on oikeus saada tukiyhdistykseltä ne tiedot jotka se tarvitsee voidakseen täyttää sen ilmoitusvelvollisuutensa joka sillä lain mukaan on viranomaisiin päin

herra puhemies

eilen tässä salissa käytiin keskustelua turkistarhauksesta siitä tehdyn kansalaisaloitteen pohjalta

nyt meillä on käsittelyssä valiokunnan mietintö hallituksen esityksestä kalataloushallinnon uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

kun nyt katsotaan tämän päivän pörssikursseja niin pitää vaan lopuksi todeta että ilmeisesti näille yritysjohtajille pitää antaa vielä enemmän kannustimia koska pörssikurssit vaan menevät alamäkeen vaikka niin kovasti on kannustettu

haluatte kiristää keskituloisten palkansaajien verotusta

onko parempi että on työttömiä köyhiä

arvoisa herra puhemies

olisin kysynyt ministeri ihalaiselta jos osaatte selostaa

niinpä kysynkin teiltä

edustaja rajamäelle sanon että menneinä vuosina ja vuosikymmeninä on todellakin suomalaisessa puoluerahoituksessa ollut paljon pimeitä puolia

arvoisa herra puhemies

onko teidän mielestänne parempi että esimerkiksi nuori on työssä pienemmällä palkalla jota täydennetään sosiaaliturvalla vai onko teistä parempi että hän on kokonaan työtön

täällä on jo kiinnitetty huomiota siihen että syihin puuttuminen edellyttää lisävoimavaroja tuomioistuinlaitokselle

tässä esityksessä kalataloushallinnon asiat keskitetään yhdentoista ely keskuksen sijaan kolmeen ely keskukseen eli turkuun kuopioon ja rovaniemelle

pidän hyvin tärkeänä eiliseenkin keskusteluun viitaten tässä yhteydessä todeta että hallitus on tekemässä paljon eläinten hyväksi ja eläinten hyvinvoinnin hyväksi kuten täällä keskustelussakin on tuotu esiin

olemmeko me suomessa todellakin näin avuttomia ja kyvyttömiä ja aseettomia sellaisessa tilanteessa jossa vietnam ei suostu ottamaan omaa kansalaistaan vastaan kansalaista joka on päätetty lainvoimaisesti karkottaa suomesta hänen rikollisen toimintansa johdosta

no ehkä parikymmentä vuotta maailmassa euroopassa ja suomessakin on kovasti korostettu perusoikeusajattelua ihmisoikeusajattelua

kun viime aikoina esimerkiksi oikeusministeriö on keskittynyt lähinnä rikollisten erilaisten oikeuksien korostamiseen niin kysyn nyt ministeri räsäseltä

he aloittavat tupakoinnin usein lapsena nuorena jolloin eivät mieti asioita tai kuvittelevat että tupakointi on jotenkin osa tällaista koviskulttuuria että sitä ollaan sitten enemmän aikuinen ja enemmän porukan osaaja enemmän arvostettu ja kunnioitettu siellä koulukavereiden keskuudessa kun ollaan niin aikuista että oikein röökataan

mihin käytännön ratkaisuihin on tuolta pohjalta päästy nimenomaan työssäjaksamisen ja sitä kautta tapahtuvan työurien pidentämisen vahvistamiseksi

nyt edustaja kalmari esitti esimerkkinä tällaisesta säästöstä sen että omaishoidon tuki säädettäisiin kelan tehtäväksi

edustaja pekkarinen sanoi että keskusta kun esittää tukea niin se esittää että muusta käytöstä suunnataan järkevämpään käyttöön budjettivaroja ja muita varoja

kuitenkin itsekin tämän aamun helsingin sanomissa sanoin että minun mielestäni näiden kisojen myöntämistä valko venäjälle ei tulisi peruuttaa

pankkivaltuuston näkemys on että suomen pankin vakavaraisuus oli kertomusvuoden lopulla riittävä kattamaan pankin tehtävien hoitamisesta johtuvat riskit

ei kiduttamalla saatuja todisteita pidä voida hyödyntää

meidän etumme on pyrkiä patoamaan tilannetta niin että tuli ei siitä leviäisi myös meidän oman asuntomme kohdalle

jukka kopra sinuhe wallinheimo ari husseinin rosiksessa on krista kiuru arja juvonen kai koskela juha sipilä vaali on

eli totta kai tämäkin voidaan lailla selkeyttää ja kaikki muutkin asiat voidaan lailla selkeyttää mutta jotenkin minusta tuntuu että joskus asian luonteestakin voitaisiin jotain päätellä

joskus nousee tukka pystyyn vielä kun lukee erilaisista muistelmista ja vastaavista miten esimerkiksi maalaisliiton legendaarinen puoluesihteeri korsimo hoiti puolueelleen rahoitusta ja myös itärajan takaa tuli kommunisteille ja maalaisliitolle isoja tukia

juuri viime viikolla teidän esityksestänne peltomaan myynnin verotus lopetettiin kahdeksi vuodeksi eli peltomaa pitää saada myydä verovapaasti

tämä hänen väitteensä on perätön väite

edustaja kalmari jos puhutaan julkisen talouden kestävyysvajeesta johon kuuluvat sekä kunnat että valtio niin tarkoittaako keskusta todellakin sitä että nämä kunnissa tehtävät säästöt joissa puhutaan jopa miljardista tai jopa kahdesta keskustan mallissa toteutetaan siten että vastaavat tehtävät ja vielä vähän till niin kuin tässä omaishoidon asiassa siirretään valtiolle

tämä on nimenomaan rakenteellinen uudistus jossa turvataan se että asiantuntemus näissä asioissa lisääntyy näissä ely keskuksissa joihin nämä asiat keskitetään ja myös herra puhemies aikaansaadaan niitä paljon kaivattuja säästöjä hallinnosta

onko suomalaisella poliisilla riittävät toimivaltuudet jotta pystytään asianmukaisella tavalla ennalta estämään ja torjumaan tällaista vaarallista rikollisuutta

en puhunut että perustulo ratkaisee kaikki maailman ongelmat köyhyydestä alkaen vaan sanoin että se on esitetty ratkaisuksi suomen ongelmiin kuten juuri köyhyyteen kuten juuri siihen että työnteko ei aina kannusta kuten yrittäjien sosiaaliturvaongelmiin ja niin edelleen

nykyinen ja nykyaikainen perusoikeusajattelu esimerkiksi suomessa lähtee siitä että perusoikeuksia pitää hyvin tiukasti kunnioittaa ja tiukoilla tulkinnoilla estää perusoikeuksiin kohdistuvat loukkaukset

kuten kunnianarvoisa kansanedustaja kimmo sasi pirkanmaalta ja eräät muut täällä ovat todenneet presidentin omakohtainen ratkaisu oli hieno ele hieno esimerkin osoittaminen ja presidentti tällä tavoin osoitti sitä moraalista johtajuutta jota tämän päivän presidenttiydeltä suomessa odotetaan

harkittuani asiaa yön yli olen päätynyt toisella kannalle ja kadun tänään helsingin sanomissa ottamaani kantaa

pitkin matkaa keskusta esittää tukea milloin minnekin lisää eikä se minun muistaakseni milloinkaan tässä yhteydessä ole kertonut mistä vastaava säästö sitten tehdään eli mistä vastaavasti otetaan tukea pois jos suoraan budjettirahoituksesta puhutaan

vähän samat ajatukset tulivat mieleeni kun luin tämän päivän helsingin sanomista sivun uutista jossa kerrottiin että umpihaalari vähensi huumeita siis vähensi huumeita vankiloissa

ja kun tällainen kriisitilanne tulipalo on syntynyt ei riitä että toteamme että tämä ei ole meidän vikamme se on sen palon aiheuttajan oma vika vaan on todellakin meidän yhteinen etumme pyrkiä paloa rajaamaan ja varautumaan riittävällä sammutuskalustolla jotta pystyttäisiin ennaltakin estämään tulevia paloja tai ainakin rajaamaan ne heti alkuunsa

verosopimus on varmasti paikallaan mutta kuten edellisessäkin puheenvuorossa sanoin niin jos ja kun eurooppalaisissa pöydissä ja euroryhmän pöydissä joudutaan arvioimaan kyproksen talouden tilaa ja mahdollista tukea kyprokselle tai sen pankkijärjestelmälle pidän kyllä hyvin tärkeänä ja välttämättömänä sitä että tässä yhteydessä euromaat ja suomi ovat hyvin tiukkoina kyproksen suuntaan niiden hyvin perustelluilta tuntuvien epäilyjen suhteen joita esitetään kyproksen pankkijärjestelmän osallisuudesta harmaaseen talouteen tai suoranaiseen rahanpesuun joka liittyy esimerkiksi venäläiseen rahaan sanotaan se maa nyt ihan ääneen niin että näissä suhteissa kyproksen ja sen pankkijärjestelmän tulisi parantaa tapansa ja saattaa asiat sellaiselle tolalle että kypros ei voisi olla tällainen välimeressä kelluva rahanpesupaikka

kyse on myös siitä että meillä esimerkiksi talousrikoksissa nämä syytetyt konnat usein käyttävät hyväkseen kaikki mahdolliset temput pitkittääkseen ja vaikeuttaakseen oikeuden toteutumista ja tämän palkkioksi sitten saavat euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta tuomion suomen valtiolle joka edellyttää heidän kärsimänsä viivästysvahingon hyvittämistä heille

hyvin päiväkohtainen asia ajankohtainen asia on se että maa ja metsätalousministeriöön ollaan tällä hetkellä etsimässä maamme historian ensimmäistä eläinsuojeluasiamiestä joka siis tulee valtakunnan tasolla ja ministeriön piirissä toimimaan

kun nyt käydään näitä hallitusneuvotteluja niin toivon todella että kaikki pitävät mielessä sen että meillä ei ole mitään oikeutta jatkuvasti elää lastemme kustannuksella ja tämä velkaantumisvauhti on saatava taittumaan

ympäristövaliokuntaan jäseneksi

henkilö jäi suomeen sillä seurauksella että hän jatkoi rikollista toimintaansa ja viimeksi nyt sitten ampui kahta ihmistä pyssyllä helsinkiläisessä yökerhossa missä oli paikalla lukuisia sivullisia ulkopuolisia ihmisiä

eli ne maaseudun vähäväkiset jotka ovat epäonnekseen perineet maaomaisuutta saavat myydä peltoa verovapaasti

tapani mäkinen timo heinonen pauli kiuru susanna huovinen rakel hiltunen merja kuusisto

eli jos lapsena nuorena tapahtuva tupakoinnin aloittaminen pystytään estämään niin hyvin suuri osa näistä ihmisistä ei aloita tupakointia myöhemminkään

täällä on käytetty jo hyviä puheenvuoroja vastauksena edustaja mustajärvelle mutta olisin vielä siihen viitannut kun edustaja mustajärvi siteerasi googlen jotain johtavaa toimihenkilöä joka kertoi että investointi olisi tehty ilman tätä verovastaantuloakin

tänään sosialidemokraatit ja muu oppositio vastustavat näitä yliopistoleikkauksia ja kertovat että sen alan asiantuntijat yliopistoihmiset professorit eivät pidä niitä järkevinä

olen itse asiassa sillä kannalla että valko venäjän johdolle pitää asettaa erittäin kovat vaatimukset maan ihmisoikeus ja demokratiatilanteen parantamiseksi ennen noita kisoja ja mikäli valko venäjän johto diktaattori lukasenka ei osoita kuten tällä hetkellä ei osoita minkäänlaista halua myöntyä kansainvälisen yhteisön ja muun euroopan vaatimuksiin demokratian ja ihmisoikeuksien edistämisestä niin silloin on mielestäni hyvin vakavasti harkittava ja päädyttäväkin siihen että kisoja ei järjestetä

edustaja viitaselle olisin myös vastannut kun hän vei keskustelun vähän laajemmin kirjastoihin että tässä hallituksen aikeessa purkaa niitä pakottavia normeja jotka koskevat kuntien toimintaa on tietysti kyse siitä kuinka pitkälle me lainsäätäjinä luotamme suomalaisten kuntien päättäjiin

mitä sitten tulee sote uudistukseen kun edustaja pekkarinen sanoi että keskustan tavoitteena on tämmöinen yhteensovittaminen että erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto sovitetaan yhteen sehän on nimenomaan hallituksen sote uudistuksen tavoite ja edustaja pekkarinen on hienoa että me olemme tästä tavoitteesta samaa mieltä

kyllä minä aina uudelleen joudun ihmettelemään sitä hyvin kielteistä suhtautumista yhdysvaltoihin mikä sekä suomalaisen äärivasemmiston että yleensä eurooppalaisen vasemmiston toiminnassa ja puheenvuoroissa jatkuvasti ilmenee

ville

kun kysytään mistä pitää säästää niin aina sanotaan että hallinnosta

tähän on liittynyt myös ajatus siitä että lainsäädännöllä pitää hyvin tarkoin säätää erilaisten viranomaisten valtuuksista ja oikeuksista

pauliina viitamies jari lindström martti mölsä juha väätäinen tuo

koska suomi kuuluu maihin joissa pankit ovat hyvän likviditeettitilanteensa vuoksi tehneet suuria talletuksia keskuspankkiinsa nämä suomen pankin tase erät jotka ovat siis saamisia euroopan keskuspankilta kasvoivat voimakkaasti kriisin kuluessa

mitä veronmaksajien tukeen tulee niin ehkä vapaaehtoisessa puoluetoiminnan rahoituksessa veronmaksajien tuki on suurimmillaan silloin kun ammattiyhdistysliike tukee lähinnä vasemmistopuolueita koska ammattiyhdistysliikkeen rahat on saatu verovähennyskelpoisilla jäsenmaksuilla ja niillä sitten voidaan tukea esimerkiksi edustaja rajamäen kampanjaa

itse näen presidentin ratkaisun siten että kun joka tapauksessa olemme jo tehneet ja joudumme lisää tekemään säästöjä valtion ja jopa kun tien menoihin jotka koskevat laajasti eri kansalaispiirejä ja kun meillä on tilausta sille että tehtäisiin äärimmäisen maltillinen palkkaratkaisu joka tukisi suomalaista yritystoimintaa ja sitä kautta meille kaikille työtä ja toimeentuloa niin näen presidentin omakohtaisen ratkaisun siinä valossa että hän halusi osoittaa että varsinkin ne joilla on suuret tulot kuten presidentillä yritysjohtajilla kansanedustajilla yritysjohtajilla totta kai monikymmenkertaiset presidenttiin ja kansanedustajiin verrattuna eli että ne joilla on suuret tulot he voivat omakohtaisesti omilla ratkaisuillaan olla mukana osoittamassa joustavuutta osoittamassa sitä että kaikki me suomalaiset olemme jotakuinkin samassa veneessä vaikka jotkin välittömät säästötoimet eivät samalla tavalla heitä koskisi

edustaja alanko kahiluodon väite siitä että jonkun yksinhuoltajan ei ole mahdollista ottaa työtä vastaan johtuen meidän nykyisestä sosiaaliturvastamme on mielenkiintoinen väite

tällaista henkilöä tällä hetkellä lehti ilmoituksella etsitään ja tämä eläinsuojeluasiamiehen tehtävän perustaminen on yksi niistä toimista joihin hallitus on ryhtynyt edistääkseen eläinsuojelua ja eläinten hyvinvointia mikä on tärkeä asia

kukapa pitäisi

antti rantakangas pierre junen martti korhonen johanna karimäki ristin esteri esa saari palmu varajäseneksi

eilen kävi ilmi että kun tällaista sopimusta ei vietnamin kanssa ole ja tämän sopimuksen solmiminen on itse asiassa unionitason asia niin me suomalaiset emme voi asialle mitään

olen täysin vakuuttunut siitä että tupakan hinnalla on merkittävä vaikutus siihen aloittavatko lapset ja nuoret tupakoinnin ja vero on kaikkein keskeisin tapa jolla pystymme vaikuttamaan tupakan hintaan

tällä haluan herra puhemies sanoa sitä että pitäisi myös miettiä niitä menettelytapoja niitä prosessuaalisia säädöksiä jotka määräävät oikeudenkäynneistä ja katsoa olisiko tuolla puolella sellaista perkaamisen ja uudistamisen tarvetta että korjaukset sinänsä estäisivät tarkoituksellisen oikeusprosessien viivästyttämisen ja mahdollistaisivat sen että näissä oikeudenkäynneissä voitaisiin toimia ripeämmin

helsingin sanomat tietää tämän päivän numerossaan kertoa että oikeusasiamies on joulukuussa vuodenvaihteessa antamallaan päätöksellä käytännössä kieltänyt vankiloita pukemasta tällaisia umpihaalareita vankien päälle tilanteissa joissa vangit esimerkiksi palaavat lomilta ja joissa epäillään että he ruumiinsisäisesti tuovat huumeita vankilaan

miksi peltomaan myynnin pitää olla verovapaata

olen itse aikaisemmin täällä kiinnittänyt huomiota siihen että minun mielestäni eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja sen kuulemien valtiosääntöasiantuntijoiden perusoikeus ja ihmisoikeusajattelun korostaminen etten sanoisi ylikorostaminen on käytännössä joskus johtanut tulkintoihin jotka merkitsevät tietyn perusoikeusnäkökulman korostumista ja samalla joidenkin toisten tärkeiden perusoikeuksien joutumista vähemmälle huomiolle

en minä tiedä onnistutaanko tässä mutta sen tiedän että onnistuminen olisi suomen etujen mukaista ja hallitsematon velkakriisi euroopassa olisi suomen etujen vastaista

sehän tarkoittaa sitä että ihmisellä on varaa olla työtön ja elää sosiaaliturvan varassa mutta hänellä ei ole varaa mennä töihin

en nyt puhu siitä että amerikkalaiset esimerkiksi auttoivat eurooppaa siinä että selvisimme natseista toisessa maailmansodassa vaan puhun siitä että kun yhdysvallat menee johonkin kriisiin mukaan esimerkiksi afganistaniin sitä arvostellaan se on väärin tehty ja sitten kun yhdysvallat ei mene johonkin esimerkiksi syyriaan tänä päivänä niin sitten taas ihmetellään miksei yhdysvallat mene

sen lisäksi hallitus tavoittelee myös horisontaalista yhteensovittamista eli että sairaanhoito terveydenhoito ja sosiaalipuoli voitaisiin sovittaa yhteen

anne mari virolainen jakauma sinuhe wallinheimo

ymmärrän huolen kirjastotoimen nuorisotoimen ja muiden sektoreiden tulevaisuudesta eri kunnissa mutta toisaalta kun me arvostamme kunnallista itsehallintoa kun me tiedämme että meidän hyviä ystäviämme yli puoluerajojen istuu kuntien keskeisissä päätöksentekoelimissä tietysti toinen näkökulma olisi se että luottaisimme siihen että vaikka valtio ei niin tarkkaan enää säätelisi näitä asioita niin kuntapäättäjät pitäisivät huolta kansalaisten tärkeistä palveluista

mika kari

kristiina salonen pirkko ruohonen lerner

jos me kaikki koulutus ja yliopistosäästöt jätämme tekemättä teemmekö me enemmän sitten sairaisiin vanhuksiin lapsiperheisiin ja muihin kohdistuvia säästöjä

olen sitä mieltä että kun tämä henkilö on istunut sen uusimman tuomionsa jonka hän tulee saamaan näistä yökerhoampumisista niin siinä vaiheessa joskus kahden kolmen vuoden päästä tästä päivästä hänet pitää yhden tai korkeintaan kahden rotevan poliisimiehen toimesta saattaa omaan maahansa vietnamiin täysin riippumatta siitä ovatko vietnamin viranomaiset valmiit ottamaan hänet vastaan vai eivät

tässä yhteydessä valtioneuvostosta annettuun lakiin otettiin säännökset ministerin esteellisyydestä

ne mihin viittasitte vakaa yhteiskunta oikeusvaltio hyvä koulutustaso muut ovat tietysti suomen vahvuuksia mutta jos me pystymme tällaisilla täsmätoimilla edelleen vauhdittamaan suomeen tehtäviä ulkomaisia investointeja jotka todella niin kuin todettu tuovat suomalaisille työtä ja toimeentuloa niin kyllä meidän kannattaa tämänkaltaisiin ratkaisuihin silloin lähteä varsinkin kun täällä kerrottiin että yleinen teollisuus on jo saanut vastaavan vastaantulon

a j

tämä on tietysti sellainen valuvika meidän nykyisessä sosiaaliturvassamme jos edustaja alanko kahiluotokin sellaisen siellä tunnistaa että se pitäisi korjata kaikista perustulokokeiluista riippumatta

täällä jaoston puheenjohtaja kataja ja kunnioitettu kollega timo heinonen ja myös kunnioitettu kollega kari uotila korostivat että kuultuaan asiantuntijoita verojaostossa he ovat vakuuttuneita että tupakkaveroon pitää tehdä vain maltillisia korotuksia ja niitä sitten tarvittaessa tehdä useammin kuin että tehtäisiin isoja korotuksia joiden käyttäytymisvaikutuksista ja muutoksista esimerkiksi tupakan salakuljetukseen meillä ei ole mitään varmuutta

ajan ostaminen on järkevää jos sitä aikaa onnistutaan käyttämään niin että pankkeja pääomittamalla valtioiden omia velkatilanteita helpottamalla pystytään estämään se että sitten myöhemminkään tämä velkakriisi ei hallitsemattomasti leviäisi

on tietysti perusteltua näissä asioissa noudattaa hyvin suurta tarkkuutta ja tietysti on hyvä että näitä säädöksiä ja tilanteita pyritään etukäteen selventämään ja tarkentamaan

mutta rouva puhemies viime päivinä on käytetty kovia puheita valtiovarainministeri stubbin sanomisista

edustaja reijonen tuntui vastustavan kaikkia budjettiesitykseen sisältyviä säästöjä

arvoisa herra puhemies

päivän sen toisena asiana on kansliatoimikunnan vaalit on vaalia varten että eduskunta valitsee kansliatoimikunnan jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaalissa valitteli ja totean valinnalla on yksi neljä valituiksi tulleen ehdokaslistan mukaisesti seura

olen ministeri räsäsen kanssa samaa mieltä siitä että valvomatonta viranomaistoimintaa ei voi olla

hingis